lopuksi vielä kysymys viittomakielilainsäädännöstä

mutta ammattikorkeakoulu uudistuksesta on sanottava tietenkin että sen tulee jatkossakin taata suomalaisille sellainen koulutuspolku joka pitää meidät edelleen maailman sivistyksen ja osaamisen kärjessä

nyt olette asettanut lokakuussa työryhmän selvittämään tätä viittomakielilakia yleislakina

toisaalta pelkkä opiskelupaikka ei takaa opintojen läpäisevyyttä joten oppilashuoltoon täytyy kiinnittää jatkossa edelleen voimakkaasti huomiota

varsinkin eteläisimmissä kainuun paliskunnissa teurasporojen määrä on edelleen hyvin vähäinen verrattuna aikaisempiin vuosiin

maatalouden lisämäärärahoja tarvitaan todella juuri sinne maitotalouteen ja tästä on ihan välttämätöntä huolehtia myöskin elintarvikekauppataseen vuoksi joka on ymmärtääkseni jo kolmisen miljardia negatiivinen

meillä on luonnonvaroja metsää turvetta mutta myös kasvavaa kaivosteollisuutta ja suuria hankkeita kuten pyhäjoen ydinvoimala ja mahdollinen pyhäjärven laguunahanke jotka suorastaan huutavat koulutettua väkeä maakuntaan

arvoisa puhemies

todellakin on helppo yhtyä kiitoksiin tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajalle samoin myös sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle heidän yhteisistä ponnisteluistaan projektin eteen ja asianosaisille valiokuntien jäsenille

ministeri orpo otti esille metsätalouden tilanteen ja puhui toiveikkaana uudesta kemera laista mutta kyllä tästä kemera lakiesityksestä on sanottava että pohjoisen metsänhoidolle ja nimenomaan pohjoisen puuhuollolle tämä kyllä tietää kylmää kyytiä ja sitä kautta myöskin pohjoisen eräälle hyvin merkittävälle elinkeinolle

täällä salissa on kuultu sellaisia väitteitä että ammattikorkeakoulun läpäisevyyttä voidaan parantaa uudistuksella

se on hyvä mutta kyllähän ammattikorkeakouluilla on perinteisesti ollut hyvä läpäisevyys ainakin parempi kuin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

arvoisa puhemies

aloituspaikat uudellemaalle eivät siis maakuntia lämmitä

edustaja pelkonen täällä sanoi että etelän isot kasvukeskukset ovat välttämätön kasvun edellytys etelän isot kasvot isot keskukset mutta hän totesi samaan hengenvetoon että sosiaaliset ongelmat ovat etelän kasvukeskuksissa suuret

edustaja korhonen samassa valiokunnassa istuvana edustajana sanoi juuri tämän asian mistä olen itsekin ollut koko tämän kauden ajan todella huolissani ja myöskin pettynyt

kouluahan sanotaan yhteiskunnan takapihaksi vai etupihaksi joka tapauksessa pihaksi ja voin yhtyä edustaja haapasen näkemyksiin siitä että meillä on myös edelleen se piilo opetussuunnitelma varmastikin siellä olemassa ja se on hyvä tiedostaa

mielestäni sinne myös pitäisi varmasti yhtä paljon mitä täällä salissa painokkaasti on toivottu saada läpäisevyyttä lisää toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja ehkäpä tästä uudistuksesta sinne myös potkua tulee

meillä kuitenkin edelleenkin sahoja ollaan rakentamassa pohjoiseen ja muutakin mekaanista ja kemiallista puunjalostusta pohjoisessa on

kysymys kuuluu

keskittämispolitiikka suomessa ei ole välttämätöntä varsinkaan kun meillä on menestyksellisesti toiminut pohjoinen talousveturi kuntarakenne hangosta utsjoelle elinkeinoelämän tukena ja kyky tehdä asioita alueellisesti tasapainoisesti

erilaiset oppijat osataan jo varmasti paremmin tunnustaa ja tunnistaa nimenomaan tunnistaa mitä täällä edustaja mäkisalo ropponen otti esille enkä malta olla vertaamatta siihen että tulihan vaahteramäen eemelistäkin aikanaan sentään kunnanvaltuuston puheenjohtaja

me emme voi käytännössä oikeastaan koskaan olla varmoja minkälainen se lainvalmistelutulos on sitten siellä maatalouden kentillä

arvoisa puhemies

täällä salissa nyt on moneen kertaan muisteltu sitä mitä edellinen hallitus teki ja minäkin tässä nyt sitten pikkusen uskallan pohtia sitä että paras lainsäädännön vaihtuminen tähän uuteen rakennelakiin on kyllä aika kova muutos

kun tähän nyt on sotkettu nämä kaikki siis pisimmälle viety politiikkasektori unionissa elikkä yhteinen maatalouspolitiikka ja sitten nämä kansalliset lait siihen liittyen ja sitten kun mennään sinne asetuksen tasolle niin jotenkin vain se mitä kaikkein konkreettisimmin on tullut huomaamaan on valvonnan lisääntyminen byrokratian lisääntyminen sääntelyn lisääntymisen ja monta kertaa on maa ja metsätalousvaliokunnassa kysytty että onko tämä sellaista sääntelyä joka todellakin tuottaa ihan todella lisäarvoa maataloudelle

sen sijaan minulle edelleen on hämärä kirjaus tämä ammatillisen opettajakoulutuksen kirjaus että voidaan ottaa henkilö jolla on sellainen koulutus ja työkokemus joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkaan tai toimeen

minä olen havainnut kyllä pohjoisessa sangen vähän tyhjiä opiskelupaikkoja päinvastoin meillä olisi nuoria ollut ja on tulossa edelleenkin opiskelemaan omasta maakunnasta mutta ei näitä paikkoja kokoomuslaisen opetusministerin johdolla tainnut sen kummemmin irrota

muutos on pysyvää ja nuoria tulee kasvattaa myös ymmärtämään muutosta selviämään siitä ja näkemään sekasorron läpi jos elämä näyttää enemmän sekasortoiselta kuin järjestykseltä niin kuin raportti tuo esille senkin että tulevaisuuden aikuiset vaihtavat ammattiaan useammin kuin nykysukupolvi

tarkoitan sitä että nämä karttaharjoitukset ja hallintohimmelit olisivat kyllä vaatineet myös ihan toisenlaista strategista lähestymistä ja minua harmittaa kun porkkanarahoja on ollut jossain vaiheessa käytössä että ne sitten ovat kuitenkin päätyneet sillä tavalla hieman huonoihinkin ratkaisuihin että ne palvelut ovat todellakin karanneet ja kuntien välinen yhteistyö ei ole sitten onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla

meillä on nimittäin edelleen niitä entisen opistoasteen suorittaneita sairaanhoitajia erikoissairaanhoitajia insinöörejä tai vaikkapa lääkintävoimistelijoita joilla on todella pitkä ja hyvä työkokemus ehkä kosolti vaikkapa kasvatustieteen opintoja yliopistosta mutta se juuri nimenomainen ammattikorkeakoulututkinto puuttuu mikä estää pyrkimisen ammatilliseen opettajakorkeakouluun

me toisaalta voimme aivan helposti peilata myös historiaan ja me varmasti jokainen täällä salissa muistamme kouluaikamme ja ne opettajat jotka nimenomaan suhtautuivat kannustavasti meihin mutta myös kanssakulkijoihin siellä koulussa

monellakin tasolla olen tämän lukenut ja tämähän sisältää aika konkreettisen esityksen siitä minkälainen tämä lainvalmistelun jatko voisi olla ja juuri tämmöinen neuvosto mitä pohjoismaissa on suhtaudun tähän varovaisen positiivisesti

hiljattain uutisoitiin itävallan energiastrategiasta jolla maa on nostanut kotimaisen uusiutuvan energian käyttöastetta ja luonut satojatuhansia uusia työpaikkoja ja huomatkaa jättänyt ottamatta käyttöön jo rakennetun ydinvoimalan tarpeettomana

tämä on näitten koulun käyneitten osalta tilanne että vanha tutkinto on sulanut käytännössä yhdessä yössä pois ilman että siihen on pystynyt itse vaikuttamaan

juuri ne positiiviset kokemukset opettajista ovat varmasti jääneet mieleen elikkä vaikka nyt täällä diginatiiveista hyvin puhutaankin niin minä luulen että se opettaja on kuitenkin hyvin pysyvä henkilö edelleenkin koulussa

jos meillä on olemassa jo hyviä esimerkkejä euroopasta ja pohjoismaista jotka ovat hyvin samanlaisia kuin suomi niin miksipä ei suomen tulisi yhtä lailla tätä pohtia ja sen tulevan hallituksen joka on lakeja täällä kohta säätämässä

minä todella toivoisin että meillä olisi mahdollisuus käyttää suomea taloudellisesti alueellisesti hyväksi ihan lapista tuonne hankoniemeen asti ja minä näen että myös ruuhkautuminen tulee maksamaan tälle yhteiskunnalle

jos voin nyt siis jonkun toiveen esittää niin pyydän tarkastelua opettajakoulutukseen ottamisen kriteereiden osalta olisiko sinne kuitenkin vaihtoehtoisia polkuja löydettävissä vanhojen ja uusien tutkintojen rinnakkaiseloon

vaikka verkko ympäristöt tietotekninen opetus tulee yhä enemmän kouluihin luokkahuoneisiin niin ehkä kaikesta sitä luokkahuonetta ei tarvitse muuttaa ja se vuorovaikutus sen opettajan kanssa on edelleen hyvin olennaista

en tarkoita että niiden täytyy olla yksi yhteen mutta toivon että sieltä se pitkä työkokemus ja arvokas hiljainen tieto saataisiin sinne opettajakoulutuksen käyttöön ja opettajilta sitten näille tuleville ammattilaisille

ei meillä semmoisia laskelmia näy missä olisi laskettu näitä ruuhkautumisen aiheuttamia ongelmia joten näen kyllä nämä kuntarahoituksen leikkaukset huonoina

on kai ehkä niinkin että syömävelkaa ottaessamme me pidämme yllä korkeampaa elintasoa kuin mihin meillä tällä hetkellä on varaa tai ehkä sitten velkaa ottamalla voimme selvitä tämän vaikean ajan yli en osaa sanoa sitä

porotalous on uhanalainen paikallistalous

työtehtävätkään eivät juuri siinä yhdessä yössä ole muuttuneet sillä kyllä niin se ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja kuin vanhanmuotoisen tutkinnonkin suorittanut sairaanhoitaja hoitavat ihan samaa potilasta ja epäilenpä että suurin piirtein niitten insinöörienkin työtehtävät ovat säilyneet samoina

eikö tämä olisi järkevämpää tehdä yhdessä mitä me olemme peräänkuuluttaneet sillä parlamentaarisella valmistelulla muun muassa kuntauudistuksessa

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta

näin turvataan alueiden palveluiden häiriötön jatkuminen siihen saakka kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali ja terveysalueet aloittavat toimintansa

kunnan ei kuitenkaan tarvitse siirtää yhteistoiminta alueen hoidettavaksi sellaisia tehtäviä jotka se on hoitanut tämän lain voimaan tullessa ja näinkin ollen turvataan kunnan asukkaiden palvelujen häiriötön jatkuminen ja vältetään lyhytaikaisista hallinnollisista väliaikaisratkaisuista aiheutuvat kustannukset

voi myös nostoehdotus hyväksytään sille että valtiovarainvaliokunta oli lähetekeskustelua varten esitellään päiväkeskuksen viides aasi niin voi myös neuvosto erotetaan sille että arvoisa puhemies

hautaustoimilain mukaan hautausmaksusta on voitu myöntää kokonaan tai osittain maksuvapautusta jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai siihen rinnastettava tai hänen puolisonsa ja tämä esitetään säilytettäväksi edelleen tässä lakiesityksessä

tämä vain lyhyenä evästyksenä

toivon että tämä asia todellakin pidetään tällä tavalla ja muistamme kunniakansalaisiamme

esitykseen sisältyvässä toisessa lakiehdotuksessa ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuoltolain pykälä jossa säädetään valtioneuvoston toimivallasta myöntää kunnalle poikkeus sosiaalihuollon tehtävien siirtämisestä

hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

arvoisa herra puhemies

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

metsäteollisuuden intressit ovat ymmärrettävät mutta me olemme taas tekemässä väliaikaista määräaikaista lainsäädäntöä joka on investoinneille haitallinen ja en täysin allekirjoita sitä että äänekosken investoinnit ovat ovat tällä esityksellä ja olisivat vaarassa ilman tätä esitystä

päinvastoin olemme täällä kuulleet että puuta riittää mutta sen sijaan monen pienen yrittäjän investoinnit ovat tässä uhattuna ja myöskin heidän työnsä

arvoisa puhemies

eli voidaan kysyä voidaanko tulevaisuudessa luottaa siihen että joka puolella maata voidaan käyttää voimaloiden polttoaineena metsähaketta

rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeva sääntely saatettaisiin näin vastaamaan poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä

uskalletaanko investoida juuri niihin metsähaketta ja turvetta käyttäviin kattiloihin vai suositaanko kivihiiltä sen alhaisen hinnan vuoksi

perussuomalaisten ympäristövaliokunnan jäsenet ovat kiinnittäneet vastalauseessaan huomiota erittäin tärkeään asiaan elikkä esitettyihin muotokertoimiin joilla voidaan asettaa kotimainen energia jopa huonompaan asemaan tuontiöljyyn verrattuna

esitys vastaisi hyvin pitkälle niitä rajoituksia joita on säädetty henkilötietojen tarkastusoikeuteen poliisitoimessa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä

mielestäni meillä on täysi oikeus todellakin haluta näin ja jos tällä ollaan meille aiheuttamassa lisäöljyn tuontia lyhyellä aikajänteellä tämä ei ole kestävä ratkaisu

meillä on ollut myös se pöyristyttävä tilanne että puuta on ostettu venäjältä korkeampaan hintaan kuin kotimaasta ja tähän venäjän puuhun kun lisätään kuljetuksen hiilijalanjälki voidaan perustellusti kysyä missä on tällaisen toiminnan isänmaallisuus ja ekologisuus

tämä hallitus on jo aiemmin energiaveroratkaisuillaan saanut aikaan sen että meille tuodaan kivihiiltä

tullilain säännöksiä rekisterin tarkastusoikeudesta ja tarkastusoikeuden rajoittamisesta ei ole tarkistettu sen jälkeen kun edellä mainitut yleinen henkilötietolaki ja poliisin henkilörekisterilainsäädäntö ovat tulleet voimaan

olemmeko tekemässä tällaisia pullotaloja jotka eivät hengitä kun meillä kotimaisella hirsipuurakentamisella olisi mahdollisuus tehdä ilmastoltaan terveitä taloja

asiantuntijakuulemisessa on noussut esiin seikkoja joiden johdosta hallintovaliokunta kiinnittää huomiota euroopan unionin tullitietojärjestelmän sekä rekisterikilpien ja konttien kuvaus ja tunnistusjärjestelmän rajaamiseen tarkastusoikeuden ulkopuolelle sillä ajoneuvon omistajan tai haltijan oikeus tarkastaa tämän lipren elikkä kuvaus ja tunnistusjärjestelmän tiedot synnyttää vaaran että tässä yhteydessä voi syntyä tilanne jossa ajoneuvon omistaja tai haltija voi halutessaan seurata esimerkiksi puolisonsa työntekijänsä lastensa ystäviensä ja vanhempien liikkumista

arvoisa puhemies

toki muistoissahan ovat metsäteollisuuden virheinvestoinnit ja niistä aiheutuneet yritystappiot

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä osin puhemiesneuvosto ehdottaattaa syömään ja arvoisa puhemies

mutta kyllä meillä vain on lämmitettävä taloja ja tämä direktiivi asettaa meidät eriarvoiseen asemaan euroopan muiden maiden kanssa jotka eivät todellakaan ehkä ole ensimmäisenä näitä implementoimassa

nimenomaan se oikea aikainen energiapuun korjuu metsänhoidollisena toimenpiteenä tuottaa parempaa materiaalia niin kemialliselle kuin mekaanisellekin puunjalostukselle

vaikuttakaa toki ympäristönsuojelulain uudistukseen pysäyttäkää se ainakin koskien sitä pykälää missä on ihan ilmiselvästi lupaprosesseihin vaikuttava kohta elikkä turvetuotantoon

energiatodistus lisää byrokratiaa

tässä esimerkkinä hallintovaliokunnalle on mainittu torniohaaparanta kaksoiskaupunki jossa ihmiset asuvat työskentelevät ja liikkuvat säännöllisesti sekä suomen että ruotsin puolella ja tulevat näin ollen säännöllisesti rekisteröidyiksi tähän järjestelmään

me tiedämme tällä hetkellä että meidän energiakauppataseen vajeemme on luisumassa entistä enemmän negatiiviseksi ja kun turvetuotanto on pyytämässä hyvin maltillista määrää turvesoita käytäntöön niin tässä on aivan konkreettinen esimerkki teille

kuten esitystekstissä todetaan halutaan tehostaa tiedottamista näissä edellä mainituissa ikävissä tilanteissa ja nyt kielellisten oikeuksien toteutumista ja sitä kautta turvallisuuden edistämistä suomessa

byrokratia ei ole ilmaista ja mielestäni tulisikin pelätä että nimenomaan ylihallinnointi liika sääntely heikentää enemmän kilpailukykyämme kuin se että sitä kuitupuuta ehkä voisi vilahtaa sitten sinne polttokattilaankin joskus

edustaja sasi te täällä ihmettelette velkaantumista ja edustaja zyskowicz eilen illalla miltei ääni väristen tuolla puhui kuinka tässä velkaannutaan

valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan euroopan unionin tullitietojärjestelmä on perustettu eun tulliyhteistyötä tukevaksi tiedustelujärjestelmäksi ja sen avulla on tarkoitus välittää maasta toiseen tarkkailu ja erityistarkastuspyyntöjä jotta asiakas ei tarkastustilanteessa saa tietää todellista tarkastusperustetta vaan tarkastustilanne vaikuttaa aivan normaalilta tullitarkastukselta

haluaisin nostaa esille täällä sen mitä tässä esityksessä on vain sivuttu elikkä tämän tekstiviestimahdollisuuden näissä tiedottamistilanteissa ja ajattelen nyt ennen kaikkea viittomakielisiä mutta myös muuta väestöä

energiatodistuspaperi ei ratkaise ilmastopoliittisia kokonaistavoitteita jotka ovat varmasti aivan muualla kuin asuinrakentamisessa

mutta kyllähän tämä suunta on ollut jo useita vuosia ja kyllä kai teillä arvoisa kokoomus on ollut myös kokoomuslainen valtiovarainministeri viime vuosina tätä kehitystä seuraamassa tai miten vain vaikuttamassa

arvoisa puhemies

energiatodistuksen antajan pätevyyskään ei pelkästään ratkaise tehokkuutta vaan minä peräänkuuluttaisin ihan oikeita rakennusteknisiä ja rakentamisen aikana tehtäviä ratkaisuja sitä oikeaa laatua mitä rakentamisella tulee tavoitella

kysymys puolustusvoimien toimitilakustannuksista

elikkä viranomaistiedote luetaan pääsääntöisesti radiossa mutta meillä lainsäädäntö mahdollistaa lisäksi niin kutsutun kohdennetun viranomaistiedotteen eli tekstiviestin

valiokunnan saaman tiedon mukaan tämä järjestelmä on nimenomaan perustettu tarkkailua ja erityistarkastusta koskevien sensitiivisten tietojen välittämistä varten

ja toinen kysymys sitten koulutettavien varusmiesten määrästä kun se näyttää olevan vähenevä

metsämme ovat aurinkoenergian luomuvarasto ilman että meidän tarvitsee rakentaa tiloja tai tankkeja sen säilyttämiseksi

ja sitten täällä edustaja korhonen hieman hilpeästi totesi että todistuksen hinta nousee kun ilta pitenee

ruotsissa järjestelmä tätä varten on mutta sitä ei ole otettu käyttöön

tanskassa väistö

tämän euroopan unionin päätöksen mukaan tarkastamisoikeuden rajoituksiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä mutta kuitenkin niin että tarkastusoikeus voidaan evätä jos se on tarpeen ja oikeassa suhteessa jotta ei vaaranneta käynnissä olevia kansallisia tutkintatoimia tai hienovaraisen tarkkailun tai havainnoinnin ja raportoinnin ajaksi

pienimuotoisessa hajautetussa energiantuotannossa jäävät myös sähkönsiirtomaksut pois ja tällainen energiapolitiikka tukee paikallisia talouksia sen sijaan että työllistämme ulkomaalaisen hiilikaivoksen

mutta kyllä täällä mietinnössä ihan suoraan sanotaan että todistuksen hinta määräytyy lopulta markkinoilla eikä sitä ollut mahdollista tässä mietinnössä määritellä eikä lakiesityksessä säätää

ja millä aikataululla tai

ja koskapa meillä lainsäädäntö tämän sallii niin minusta olisi todella hyvä että meillä kun on teknologiaa ja tietoa niin käytettäisiin tätä ja kehitetään tätä käytäntöä turvallisuuden parantamiseksi

no vaikka millä aikataululla olisitte valmis siihen että koko ikäluokka osallistuisi kutsuntoihin

tällä eduskuntakaudella maa ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt yhteisen maatalouspolitiikan kansalliset lainsäädäntöpaketit ja ne ovat olleet suuria

jos tähän mennessä paljon olemme saaneet maatalousyrittäjiltä huomioita koskien juuri esimerkiksi tarkastuksia pilkun paikan viilaamisia niin sanotusti tai vaikkapa pinta alan mittauksiin liittyviä ongelmia niin pahoin pelkään että tämän uuden ratkaisun myötä mitä euroopan unionista olemme saaneet tämä tilanne ei tule maatalousyrittäjän kohdalta helpottumaan